arvoisa herra puhemies

viime vaalikaudella kun esittelin kansanedustajien lahjontarikospykälien tiukentamista minkä eduskunta hyväksyi jo esitin että tämmöisiä pehmeämpiä keinoja avoimuuden lisäämiseksi tarvitaan

tarkastusvaliokunta on vaalikauden viimeisenä tilaustutkimuksenaan jotka niin kuin hyvin varmaan tunnette aina kilpailutetaan teettänyt arvioinnin hallintoneuvoston tämän vaalikauden yhdestä tärkeimmästä hankkeesta eli harmaan talouden torjunnasta

myös euroopan neuvoston alainen greco suositti tämänkaltaisia tekoja ja oli todella tärkeätä että te arvoisa eduskunnan puhemies sekä sitten tätä työryhmää vetänyt eduskunnan varapuhemies ravi onnistuitte tässä työssä ja että me saimme yksimielisen esityksen tästä asiasta

suomen historiasta ei löydy aiemmin hallitusohjelmaa jossa niin monella tapaa on päädytty torjumaan harmaata taloutta

tarkastusvaliokunnan tätä selvitystä varten tilaaman tutkimuksen ja myös näette luettelossa asiantuntijaluettelon ja suurimman osan asiantuntijoista näkemyksen mukaan hallitus on eräissä asioissa onnistunut todella mainiosti ja on mukava tarkastaa prosessia joka on joiltakin osin erityisesti rakennusalalla onnistunut erittäin hyvin

haluan näin eduskunnan pöytäkirjaankin jääden kiittää teitä molempia siitä että suomessa nämä asiat ovat jatkossakin mallikelpoisesti ja rohkenen sanoa esimerkillisesti niin oecd maille kuin koko maailma

arvoisa herra puhemies

kiitoksia

tarkastusvaliokunta ryhtyy nyt käsillä olevaan tarkastukseen siksi että valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuuskertomus viime vuodelta oli päätynyt varsin kriittisiin havaintoihin ja arvioihin koskien ennen kaikkea terveydenhuollon it hankintojen toteutusta

arvoisa puhemies

keskustelun asioista

päätösehdotuksen toinen käsittely on maailmalle

ja niinpä arvoisa eduskunta totean valiokunnan johtopäätöksistä että valiokunta pitää huolestuttavana että huolimatta mittavista panostuksista harmaan talouden torjuntaan ja lukuisista hankkeista kuluneella vaalikaudella ovat tiedossa olevat tulokset ja vaikutukset jääneet odotettua vähäisemmiksi

kyse on terveyspalveluiden kannalta erittäin tärkeästä asiasta ja valtiontaloudellisestikin hyvin merkittävästä seikasta

käsillä on yhdistyslain suurremontti

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä on osa kokonaisuutta joka tällä vaalikaudella oikeusministeriössä on näkynyt teidän töinänne ensin asunto osakeyhtiölain uudistamisena jonka yksimielisesti eduskunta syksyllä hyväksyi nyt yhdistyslain muutosesityksenä ja samaan aikaan on lähtenyt jo taustavalmisteluun ja eteenpäin vielä säätiölain kokonaisuudistus

valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksessa esitetään katsaus valtion taloudenhoidon ja hallinnon tilaan sekä yhteenvetotiedot eduskunnan kannalta tärkeimmistä tarkastushavainnoista

arvoisa herra puhemies

perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ja suuri osa valiokuntaa on tällä hetkellä valiokuntamatkalla euroopassa ja uskon ja tiedän että he yrittävät tulla kakkoskäsittelyyn kaikki paikalle mutta meitä on muutamia paikalla täällä tänään

kysymykset lähetettiin opetus ja kulttuuriministeriölle työ ja elinkeinoministeriölle liikenneministeriölle sosiaali ja terveysministeriölle valtiovarainministeriölle ympäristöministeriölle sekä valtioneuvoston kanslian omistaja ohjausosastolle

arvoisa herra puhemies

kyseessä olisi kokonaan uusi laki jolla säänneltäisiin laajasti maksujen välitykseen ja maksuvälineiden käyttöön liittyviä kysymyksiä

vtvn tarkastuskohteina olivat stmn rahoittamat alueelliset it hankkeet tekesin rahoittamat terveydenhuollon it hankkeet niin sanotussa finnwell ohjelmassa sekä rayn tuotoista maksetut avustukset sosiaali ja terveydenhuollon it hankkeille ja lisäksi eräät euroopan rakennerahastohankkeet

kertomus perustuu paitsi yksittäisiin tuloksellisuustarkastuksiin tilintarkastuksiin laillisuustarkastuksiin ja harjoitettuun asiantuntijatoimintaan myös teemoittain järjestettyihin analyyseihin

kysymys on lasten kohtalosta avioeroriitojen sovittelussa minkä osalta on nyt yksimielinen esitys siitä kuinka yhä kannattaa seurata eu asioiden lisäksi myös pohjoismaista kehitystä

sikäli kuin kysymyksessä on oikeuslaitoksen osalta tuottavuusohjelma niin niin kuin täällä on aikaisemmin puhuttu tämä hallitus on oikeuslaitoksen osalta verrattuna edellisen hallituksen tuottavuusohjelmaan niitä henkilöstövähennysmääriä jonkin verran alentanut

eli on kansalaisten arkea osittain myös poliittista toimintaa lähellä oleva ja myös kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta tärkeiden lakien uudistuspaketista hyvin keskeinen ja meidän työjärjestyksessämme keskeinen laki käsillä

niin kuin eduskunta toivoi ja niin kuin viime vaalikaudella oikeusministeriö valtioneuvoston johdolle kirjelmöi että nimenomaan tähän lakiin nämä esteellisyyssäännöt on päivitettävä niin silloin jo pääministeri kiviniemi lupasi että tämä laki muutetaan

luettelen nämä tahot sen takia että kävisi ilmi että valtion osalta omistajaohjausta näissä yhtiöissä harjoitetaan hyvin monella taholla

direktiivin tarkoituksena on luoda euroopan talousalueen kattava yhtenäinen maksualue jossa sekä kotimaan että ulkomaan maksut hoidetaan nopeasti luotettavasti ja kohtuullisin kustannuksin

arvoisa herra puhemies

erityisesti esiin nousevat tällä kertaa lainsäädännön laatu sekä tuottavuusohjelma joka jatkossa on nyt uudella nimellä

ennen tätä muutosta nimenomaan sairaala ja sosiaalitoimessa myös kuljetusalalla ja kaupoissa ja kioskeilla oli tilanne jossa työntekijän olisi pitänyt itse vielä lähteä ajamaan omaa asiaansa joutuessaan työtilanteessa uhriksi tietyissä väkivaltatilanteissa

aikoinaan lakivaliokunnan puheenjohtajana viimeisenä vuonna eräässä asiantuntijakuulemisessa kuulin että norjassa ikuiset riidat riitelevien vanhempien välillä oli saatu rajattua vanhempien välisiksi riidoiksi joissa molemmat osapuolet pyrkivät turvaamaan lapsen edun tällä sovittelumallilla ja kun alle kahdeksan vuotta sitten aloitin oikeusministerinä niin heti kun pystyin lähdin norjaan tutustumaan järjestelmään

esityksen tavoitteena on uudistaa eduskuntavaalijärjestelmää siten että suhteellinen vaalitapa toteutuu mahdollisimman hyvin ja yhtäläisesti eri puolilla maata

nykyinen yhdistyslaki on noin kaksikymmentä vuotta vanha ja silloin kun yhdistyslakia tehtiin ei tiedetty vielä muun muassa internetistä taikka world wide webistä mitään

mutta kysymyksen vakavampaan osaan liittyen siihen joka on toivottavasti tarkoitettu juuri sitä pohtimaan onko siitä huolimatta meillä ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien näkökulmasta ongelmia silloin kun oikeudenkäynnit kestävät liian pitkään totean että kyllä tämä ongelma on ollut meillä jo hyvin pitkään ja nämä tuomiot jotka viime aikoina ovat tulleet euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta kertovat juuri siitä että tämä ongelma on ollut hyvin pitkään koska nämä nyt tulleet tuomiot ovat syntyneet jutuista jotka ovat huomattavan pitkään kestäneet ennen esimerkiksi tätä hallitusta syntyneet ja jopa päättyneet

sosiaalihuollon hankkeiden hallinta oli pääosin järjestetty asianmukaisesti mutta terveydenhuollon hankkeiden hallinnassa havaittiin tarkastuksessa ongelmia

tärkeintä tässä laissa on se että tämä on saatava nyt voimaan tältä osin uuden perustuslain voimaan tulemisen myötä samaan hetkeen

arvoisa puhemies

niille jotka ovat asiaa seuranneet muun muassa suuren valiokunnan jäseninä jo kolme vaalikautta tässä nyt sitten viimeinkin on ympäristörikosdirektiivi saatu hyväksyttyä aikoinaan ja nyt se sitten implementoidaan

lainsäädäntö on aivan liian tulkinnanvaraista kertoo raportti ja se johtaa pahimmillaan kansalaisten näkökulmasta yhdenvertaisuuden kannalta epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin

elettiin semmoista vaihetta suomalaisen yhdistyselämän kultaisessa historiassa jossa ei tunnettu tämän päivän ongelmia siitä kuinka osassa yhdistyksiä näyttää ikääntymisen myötä aktiivisuus laskevan tai peräti siitä että yhdistykset näivettyvät muutaman aktiivin pyörittämiksi toimijoiksi jolloin ulkopuoliset kokevat että osallistuminen on vaikeata tai osallistumiskynnys nousee korkeammaksi

valiokunta näiden esteellisyysasioiden osalta ei avannut kovin suurta asiantuntijakuulemista mutta kaikki asiantuntijat totesivat että tämä on nyt pykälätasolla niin tarkka kuin se voi olla eli hallintolain ja yleisen käytön osalta

ehdotus vastaa siten edustuksellisen demokratian perusajatusta siitä että eduskuntavaalien tuloksen tulee ilmentää oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman hyvin äänioikeutettujen kansalaisten äänestyksessä ilmaisemaa tahtoa

se koskee myös pankkikortilla ja luottokortilla maksamista

sen sijaan suurimmassa osassa näistä hankkeista sikäli kuin tiedämme ei ole saavutettu taloudellisia tavoitteita eikä muitakaan tavoitteita tai ne ovat niin tuoreita päätöksiä että niitä ei vielä voida arvioida

lisäksi se koskee myös matkapuhelimella maksamista silloin kun teleyritys toimii yksinomaan maksun välittäjänä eli kun matkapuhelimella maksaminen tosiasiassa rinnastuu esimerkiksi luottokortilla maksamiseen

saimme sen kokeilukäyttöön jo viime vaalikaudella ja hallitusohjelmaan sitovan kirjauksen sen ulottamisesta koko suomeen ja nyt ministeri henrikssonin johdolla asia on saatettu koko suomeen

arvoisa herra puhemies

tarkastuksissa havaittiin valtionavustusten käytössä menettelyitä jotka eivät olleet hyvän hallinnon mukaisia ja osittain ne olivat lainvastaisia

sen epätäsmällisyys on johtanut viraston raportin mukaan selvästi erilaisiin tulkintoihin eri puolilla suomea mikä siis käytännössä tarkoittaa sitä että kansalaiset eivät ole yhdenvertaisia siinä muutenkin haastavassa tilanteessa kun joutuu esimerkiksi laitoshoitoon ja kysymys on laitoshoidon maksuista

muutamilla valtioenemmistöisillä osakeyhtiöillä ei selvityksen tekohetkellä ollut käytössään minkäänlaista tulospalkkio tai pitkän tähtäimen kannustusohjelmaa mutta ihan selvästi suurimmalla osalla lähes kaikilla oli jonkinlainen tulospalkkiokannustinjärjestelmä käytössään

ehdotetussa tuloslaskentamallissa äänestäjän antamalla äänellä on sama painoarvo riippumatta siitä missä vaalipiirissä ääni on annettu

ponsi kuulostaa klassiselta aika miedolta selvittämisponnelta siksi että se on sitä

jokainen meistä joka on ollut esteellisyyslainsäädännön kanssa tekemisissä ja varmasti jokainen juristin koulutuksen saanut tietää että rajapinta aina jää ja keskustelulle jää aina paikkaa mutta nyt tämä normipohja on looginen ja yhtenäinen virkamieslainsäädännön kanssa ja oikeustapauksista voidaan vetää paljon paremmin ja yksiselitteisemmin ennakkopäätöksiä niin että varmasti paljon vähemmän keskustelua aiheutuu

matkapuhelimella tehtävien maksujen osalta haluan heti tässä yhteydessä oikaista julkisuuteen levitetyn väärän tiedon

tässä on kysymys norjassa kehitetystä mallista joka muutaman seminaarin kautta on nyt todellisuutta alle kymmenessä vuodessa joka ikisessä suomen käräjäoikeudessa

pääarviomme nyt kun valiokunta on kaikkien eri vaalityyp pien osalta kertaalleen tehnyt uuden vaalilain mukaisen oman osuutensa ja sitten vielä vaali ja puoluerahoituksen osalta kertaalleen todennut että lakien näiden kaikkien muutosten päätarkoitus avoimuudesta kontrolloitavuudesta läpinäkyvyydestä on selvästikin toteutunut ja yleisarvio tilanteesta

mutta siitä huolimatta tämä hallitus hakee ratkaisuja joissa nimenomaan näistä liian pitkistä usein talousrikoksiin liittyvistä jutuista päästään pois

tarkastuksessa havaittiin useita ongelmia erityisesti hankintalain noudattamisessa sekä julkisten hallintojen toteutuksessa

riippumattomien tuomioistuinten päätökset ovat taas riippumattomien tuomioistuinten tekemiä ja meillä on aika tuoretta aika vakavaakin keskustelua siitä että vallan kolmijako oppia ei saa rikkoa joten seuraava mitä sanon ei ole kommentti yksittäisiin riippumattomien tuomioistuinten sanomisiin

on nimittäin väitetty että hallitus olisi sääntelemässä matkapuhelimella maksamista tarpeettoman laajasti ja laajemmin kuin maksupalveludirektiivi edellyttää

valiokunta näkee suurimpana ongelmana torjuntatyössä että harmaan talouden torjunnasta puuttuu viranomaisten yhteinen tilannekuva ja yhteinen päämäärään sitoutuminen mikä tekee torjunnasta hajanaista ja heikentää tuloksia

kahdessakymmenessä vuodessa on tapahtunut myös merkittävää sen suhteen että olemme nyt eun jäsen ja ulkomaisten yhdistysten organisaatiotoimintamallit ovat tulleet suomalaisille yhdistysihmisille tutuiksi

olemme löytäneet niin vakavia puutteita niin vakavia ongelmia jotka vaikeuttavat lapsien mutta myös muidenkin ihmisten elämää terveyttä johtavat pahimmillaan jopa syrjäytymiseen että muutama sana ennen kuin esittelen ponnet koko ilmiön laajuudesta sekä siitä mitä tapahtuu kun valtionhallinnossa ja kunnissa vastuu on liian monella taholla jolloin vastuu ei lopulta näytä olevan kunnolla kenelläkään

kun aikuiset onnistuvat sotkemaan välinsä avioeroissa niin pahasti että siitä ovat tähän asti kärsineet lapset aivan käsittämättömillä pitkäkestoisilla kohtuuttomilla väärillä keinoilla niin nyt asiantuntijoiden avulla nämä aikuiset pakotetaan tavallaan ymmärtämään että teillä on tässäkin tilanteessa ensisijainen vastuu lapsen edusta ja teidän täytyy ymmärtää ja pystyä sopimaan lapsen näkökulmasta ratkaisut kuntoon vaikka teidän keskinäiset riitanne omaisuudesta tai siitä kuka teki mitäkin väärin tai tuletteko myöhemmin koskaan toimeen keskenänne vai ette saattavat jatkua

tarkastuksen aikana hankintoihin liittyen esitettiin puutteita jotka osoittivat että osaaminen julkisten hankintojen toteutuksessa on monin osin julkisessa hallinnossa puutteellista lähtien hankintoja koskevien yleisten periaatteiden tuntemisesta

ensimmäisessä työryhmässä olivat edustettuina kaikki edus kuntapuolueet

arvoisa puhemies

me tarkastusvaliokunnassa tulemme perehtymään kaikkiin esille tuleviin asioihin

tämä vaikuttaa myös myönteisesti äänestysaktiivisuuteen

tarkastusvaliokunta vastikään vieraili oikeusministeriössä ja odotamme mielenkiinnolla myös tarkastusvaliokunnan näkemystä siitä mihin kaikkiin toimiin oikeusministeriö on tässä asiassa nyt on lisäksi mahdollisuus erään ilmottautukaveri painit ja nuuskaa seisomaan edustajat ryhtynyt

todellakin tällä hallituksen esityksellä haetaan tehoa ja järkeä tiedoksiantamisprosesseihin ja haetaan keinoja joilla tiedoksiannot tapahtuisivat nykyistä nopeammin mutta myös tavalla joka vie vähemmän veronmaksajien rahaa ja oikeuslaitoksen resursseja

yhdistysten toimintaan ja rahoituksen hankintaan kohdistuu myös samansuuntaisia paineita kuin yhteiskunnassa laajemminkin hallinnollisesta tehokkuudesta rahojen järkevästä käytöstä ja ylipäätänsä rationaalisesta mielekkäästä toiminnasta

tarkastusvirasto toteaa että hallinnossa muun muassa oikeusministeriössä nyt yhdessä sitran kanssa liikkeelle lähtenyt hanke parempaan lainsäädäntöön tähtäävästä prosessista on hyvä mutta asiat etenevät aivan liian hitaasti ja lainsäädännön laatuongelmat ovat kasvava ongelma

näiden hankkeiden koordinointi ja niiden keskinäinen painotus sekä hankkeiden vaikutusten seuranta ja jälkikäteisarviointi kaipaavat parantamista

on selvä että ministeri thorsilla on koko hallituksen tuki niille toimille jotka liittyvät tämän lainsäädännön parantamiseen ja siinä edetään ministeri thorsin viitoittamalla tiellä

todellakin kun myyrmannin traagiset tapahtumat tapahtuivat niin asiasta suoritettiin vain poliisitutkinta vaikka jo silloin ennaltaehkäisyn ammattilaiset suosittelivat että käytetään myös onnettomuustutkinnan metodia

arvoisa puhemies

vähemmän keskustelua varmaan aiheutuu myös sen takia että uskoisin että tästä eteenpäin kun tämä laki on voimassa hallintokoneiston valmiudet ja automaatio siitä että katsotaan ministerin esteellisyys riittävästi ja ajoissa koska se todella tarkoittaa esteellisyyttä jo valmisteluvaiheessa ja se valmistelukoneisto jossa varmistetaan jo heti alussa ettei ministeri osallistu semmoiseen valmisteluun jossa hän on päätöksenteossa tulee johtamaan varmasti siihen että niin sanottuja huolimattomuus tai vahinkotilanteita tai semmoista ettei ole kiireessä huomattu ei pääse tapahtumaan yhtä hyvin

toistan

tämän koko touhun täytyy olla yli vaalikausittaista ja ajatus siitä että projektiluontoisesti vain tämä hallitus on palkannut taloussyyttäjiä poliiseja tutkimaan talousrikoksia ja ne nyt loppuisivat on aivan kestämätön

perustuslain tarkistamisen tavoitteena on jatkaa perustuslain kokonaisuudistuksessa ja sitä edeltäneissä osauudistuksissa omaksuttua linjaa valtiosäännön parlamentaaristen piirteiden vahvistamiseksi

arvoisa puhemies

sopiiko että vähän rauhoitutaan

täytyy löytyä nykyistä tyydyttävämpi ja oikeudenmukaisempi ratkaisu

tarkastusvaliokunta on ajatellut niin että tietysti tämä presidentinvaalin tarkastuskertomus käsitellään huolella ja hyvin ja kerrotaan koko salille havaintomme mutta ihan varmuuden vuoksi kertaukseksi että ajattelimme tulla laajemmalla mietinnöllä mahdollisten vaalirahoituslain muutostarpeiden osalta muun muassa nyt jo esiin tulleen mahdollisen tarpeen että tarkastaja saisi myös tehdä vertaustietoja pitääkö ilmoitus ja lehdistön tai sähköisen median todellisuus paikkansa että voidaan tarkastaa myös onko totta että tämän verran on käytetty printtimediaan tai sähköiseen mediaan

tarkastusvaliokunnan tietoon saatettiin että tarkastuksen kohteet olivat osin tyytymättömiä vtvn raportin loppupäätelmiin mikä sekin puolsi asian perusteellista käsittelyä tarkastusvaliokunnassa

nyt kun jokela tapahtui niin hallitus suostui oikeusministeriön esitykseen että tutkitaan poliisitutkinnan jälkeen myös onnettomuustutkinnan keinoin tämä traaginen tapahtuma

kansalaisten yhteisöllisen toiminnan ulottuvuuksia on uusia

lisäksi on syytä korostaa että maksupalvelulakia valmistelleessa työryhmässä ovat olleet edustettuina sekä teleyritysten edunvalvontajärjestö että liikenne ja viestintäministeriö

me myös valiokunnassa tulemme näihin perehtymään ja tässä kaipaisin arvoisat edustajat ja erityisesti kaikkien erityisvaliokuntien puheenjohtajat apuanne sillä tarkastusvirasto on kiinnittänyt huomiota siihen että läheskään kaikkia eduskunnan ponsia ei kovin nopeasti ainakaan toteuteta ja niitten seurannassa on puutteita

nämä äänet eivät enää uudistuksen jälkeen mene hukkaan vaan jokainen ääni vaikuttaa puolueiden väliseen paikanjakoon

sääntöjen ja lakien mukaan suomessa ei pitäisi olla kosteus ja homevaurio ongelmaa ei varsinkaan näin jättimäisen suurta sillä maankäyttö ja rakennuslaki on jo ajat sitten vaatinut että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava että rakennus on käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunniteltu ja se rakennetaan niin että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma kosteus lämpö valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen

on nimittäin niin että monet ympäristölle ja terveydelle haitalliset rikokset tehdään taloudellisista vaikuttimista ja kustannusten säästämiseksi esimerkiksi yritystoiminnassa ja tästä syystä direktiivi edellyttää ja hyvä niin että myös oikeushenkilöille eli esimerkiksi yrityksille yhteisöille seuroille säätiöille tulee voida määrätä lainvastaisesta toiminnasta seuraamuksia

esityksellä vahvistetaan valtioneuvoston asemaa suhteessa tasavallan presidenttiin kuitenkin siten että presidentti edelleen säilyttää asemansa merkittävänä valtioelimenä

esimerkit norjasta ovat olleet huikeita

lain soveltuminen matkapuhelinmaksuihin ei siis ihan varmasti voi enää tässä vaiheessa olla teleyrityksillekään uusi ja yllättävä asia

onnettomuustutkinta on aina vasta rikostutkinnan jälkeen tapahtuvaa

onkin tärkeätä muistaa että valtiontalouden tarkastusvirasto ja eduskunnan tarkastusvaliokunta ovat täysin toisistaan riippumattomia erillisiä tahoja

inhimillisesti uskon että koko sali ymmärtää jokaisen syrjäytymiseltä pelastetun nuoren pelastaminen on jo tärkeä asia joten luotan että kiinnostutte asiasta ja jaksatte kuunnella mitä tarkastusvaliokunta on tässä työssään sanonut

jos yhdistyslaissa ei sallittaisi laajasti sähköistä osallistumista olisimme hyvin pian tilanteessa jossa suomalainen kansalainen myös hallituksen tietoyhteiskuntatavoitteiden näkökulmasta pystyisi hoitamaan arjessaan lähes kaikki asiat netissä mutta yhtäkkiä kun hän muuttuu yhdistyksen jäseneksi tai siellä päättävässä asemassa olevaksi netti olisikin kielletty

esimerkit suomesta tänä kokeiluaikana ovat olleet käsittämättömän hyviä ja lähes yksituumaisen kiittäviä ja nyt siis norjasta suomeen alle kymmenessä vuodessa

se tekee lainsäädäntö ja prosessimuutosehdotuksia ennaltaehkäisyn näkökulmasta kestää yleensä vuodesta jopa esimerkiksi estonia onnettomuuden useisiin vuosiin

valiokuntakäsittelystä toivon että sekä lakivaliokunta että tarpeiden mukaan perustuslakivaliokunta katsovat olemmeko me kääntäneet kaikki kivet ja pysyneet oikeassa kohdassa rajaa siltä osin että tehokkuus lisääntyy ja tosiasiassa myös oikeusturva lisääntyy koska tosiasiassa tuomioistuinlaitos toimii tehokkaammin tästä eteenpäin resurssit ovat oikeassa kohdassa

siivousalalla rakennusalalla työvoimahallinnossa

ensinnäkin poliittisen johtamisen ja virkamiesjohtamisen työnjaon ongelmat toiseksi kuntoutus työurien pidentäjänä ja varsinkin se että käytettävissä olevilla tiedoilla kuntoutusta ei käytetä siellä missä siitä voisi olla todellista apua työllistymiseen

asiantuntijakuulemisten jälkeen me päädyimme valiokunnassa kuitenkin yksimielisesti esittämään arvionamme ja johtopäätöksenämme että tähänastinen terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tietojärjestelmien kehittäminen ja hankerahoitus on ollut monin tavoin sekavaa ja eteneminen luvattoman hidasta sekä hankkeiden tulokset vaatimattomia

kuluttajien kannalta ehkä merkittävin uudistus tässä on se että asiakkaan vastuu luottokortin ja muun maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä lievenee merkittävästi

muun muassa viime vaalikaudella esiin nostetut harmaan talouden torjuntaan tuottavuusohjelman ongelmiin liittyvät seikat vaativat nyt eduskunnalta ryhdistäytymistä myös tällä vaalikaudella ja tarkastusvaliokunnassa me emme voi tehdä tätä työtä ilman että kuulemme myös teiltä erikoisvaliokuntien jäseniltä ja puheenjohtajilta näkemyksiä ja toiveita